on erityisen tärkeätä että myös työnantajat kuten edustaja kärnä totesi järjestäytyvät jotta me voimme tässä maassa yhdessä rakentaa niitä pelisääntöjä joilla sitten voimme tehdä niitä paikallisia sopimuksia

siksi on varmasti hyvä että valiokunnat pyytävät tampereen te toimistoa joka on tähän ulkomaalaisen työvoiman suhteen perehtynyt myös kuultavaksi

eli siellä perustelluissa osissa on tullin erään ennakkopäätöksen mukaan näitä raaka aineita eli mäntyöljy luokiteltu jätteeksi tai tähteeksi joka sitten kun siitä valmistetaan biodieseliä tai biopolttoainetta antaa tällaisen kertoimen joko kaksin taikka nelinkertaisen

on harmillista että meillä edellisen hallituksen jälkiä joudutaan parsimaan mutta toivottavasti pystymme tekemään sen niin että kukaan ei menetä kasvojaan

virkavastuulla oleva viranomainen tekee aina tukipäätöksen ja antaa tästä päätöksestä dokumentin ja tällä dokumentilla olisi tämä maksuton kalastusoikeus ollut voimassa

tilanne on erittäin hankala ja varmasti nyt jos tätä lisäbudjetissa tarkoitettua rahaa tässä kohtaa ei annettaisi se olisi huono ratkaisu

on uskallettava ottaa uudelleen esille niitä ratkaisuja joita ollaan tehty

saksaa on tähän turha tuoda mukaan suomessa työnantajat eivät ole sitoutuneet paikallisissa sopimuksissa siihen että eivät irtisano yhtään työntekijää

arvoisa herra puhemies

nyt oikeastaan valiokunnassa pitää olla tarkkana

käytetyistä puheenvuoroista on pakko tavallaan nyt ensimmäisenä kommentoida edustaja karimäen puheenvuoroa ja ehkä sitä vihreiden linjaa joka kehottaa suomea periaatteessa järeän puun kerskakulutukseen vain energiatuotantoon kun turvetta ei rinnan siinä tuoda mukana

ja kun tämä maksatus uusitaan aina kuukausittain ja siitäkin tulee tosite että on tämän maksatuksen piirissä niin tämmöinen lupa siitä että on tämmöinen maksuton oikeus kalastaa olisi ollut erittäin helppo toteuttaa ilman minkäännäköistä byrokratiaa

meillä toimii markkinoilla jo sellaisia jotka ilman yhteiskunnan tukea hyödyntävät mäntyöljyä ja tekevät siitä huippujalosteita

arvoisa herra puhemies

meidän on pakko uskaltaa haastaa itse itsemme siihen että silloinen lainsäädäntö tehtiin niillä tiedoilla ja ne tiedot annettiin kansanedustajille

minun mielestäni on outoa että jos suomessa jo aiempi hallitus on luonut järjestelmän jolla turvataan suomalaisen sähköenergian tuottamisen kilpailukyky kivihiileen nähden eli on tämmöinen kiikkulautamalli jossa ykkösenä tulee hake seuraavana tulee turve ja sitten tulee kivihiili niin me nyt poistaisimme tämän turpeen tästä kiikkulautamallista

olisi tästä kalastonhoitomaksusta vapautuneen henkilön näyttövelvollisuus että hän osoittaa kalastuksenvalvojalle että hänellä on tämmöinen oikeutus

alueelta sille on liputettu hurjasti eli kysymys ei ole vastentahtoisesta hankkeesta sillä alueella

aivan varmasti näitä selvitellään edelleen ihan yhtä lailla kuin myös sitä työllistämismahdollisuutta että on tavallaan rahaa itsellä mukana

minulle tämä on ollut henkilökohtaisesti vaikea prosessi mutta kun olen perehtynyt tähän asiaan niin kun tällä lailla kuitenkin niitten lasten oikeuksia siihen nolla

tämä olisi ollut oikein sosiaalisin perustein tuoda ja ulottaa tänne muutamien satojen eurojen kuukausiansioitten varassa eläville ihmisille

se on luonnon monimuotoisuudeltaan erinomainen

itsellä ei ole ollut mahdollisuutta siellä käydä mutta onneksi meillä tämä tiedonvälitys toimii ja jonakin lauantaiaamuna televisiosta sain ihastella sitä luonnon monimuotoisuutta niin pienellä alueella

mutta nikkelin hinnan vaikutus nyt tässä tilanteessa on ollut vain prosentin luokkaa tuloksesta että se nyt ei ole tässä kohtaa ollut se ratkaiseva tekijä mutta totta kai sen pitäisi nousta

mutta edustaja kerolalle on pakko vastata että näin näyttömestaritutkinnon suorittaneen täsmällisyydellä voin sanoa kuinka työmarkkinoille sijoitutaan mitenkä on kun työmarkkinaosapuolten kanssa keskustellaan siitä nuorisotakuusta esimerkiksi niin täytyy perusrakenteet kuitenkin erottaa toisistaan

vanhin war van hem pien vanhempiensa perimiseen ja omaan asemaan yhteiskunnassa vahvistetaan niin minä en voi kyseenalaistaa että tämä mielestäni tuo heille perustuslaissa turvattuja asioita lähemmäksi ja turvaa enemmän sen lapsen tulevaisuutta

minun mielestäni tämä olisi kohtuuton tilanne ja antaisi juuri väärän signaalin siitä että hakataan kaikki puut ja poltetaan ne ja tuotetaan sitten sähköenergiaa sen mitä saadaan

nyt meille eduskunnassa annetaan semmoinen signaali että on epäoikeudenmukaista jos toisilta on edellytetty ja toisilta taas ei olla edellyttämässä

meidän on kuitenkin yksi asia tässä esille nostettava taikka oikeastaan minun nyt kun vielä ministeri on paikalla

minun mielestäni vihreiden linja ja näkemys on kyllä tässä kohtaa kestämätön tämän lain hylkäämisen osalta eikä kansantaloudellisesti mitenkään järkevää

en tiedä liittyykö se nyt juuri tähän mutta kun tätä kansallispuistoa on käsitelty kovasti matkailullisesti sitä että se avaa uusia matkailullisia mahdollisuuksia laajasti niin ihan arviona kun nyt puhuttiin että ulkomaita myöten

se on ollut aiemman lainsäädännön aikana vanhuuseläkeikäraja mutta nyt meidän eläkejärjestelmää on muutettu ja meillä toivotaankin työurien edelleen jatkuvan joten tässä kohtaa olisi pitänyt ottaa enemmänkin tämä eläkeläisyys lähtökohdaksi ja tarkastella sitä kautta sitten kalastonhoitovelvoitteesta vapautumista ja samalla kohtaa varmasti työkyvyttömyyseläkeläiset olisivat olleet parempi kohderyhmä

mutta aivan varmasti henkilökohtaisesti tulen kyllä myös katsomaan sen perään että emme luo tästä työmarkkinoille kilpailua siten että voimme alipalkatusti saada nuoria töihin kun sitten taas toisaalta meillä on pitkäaikais ja rakennetyöttömiä ihmisiä joilla ei ole mahdollisuutta nuorisotakuun kautta sijoittua koulutuksen kautta uudelleen työelämään vaan heille pitää saada joku muu kanava

arvoisa herra puhemies

on selvää että turve on apupolttoaine ja siltä osin varmasti tiedän että oman puolueenikin kanta on että tällaisesta ei uusiutuvaksi katsottavasta polttoaineesta jatkossa pitää portaittain pystyä luopumaan jos se pystytään muuten korvaamaan mutta puhun täällä nyt enemmän itseni näköisestä ajattelusta ja politiikasta

tässä muodossaan ruotsin kielen opetus tavallaan tuntuu vähän turhauttavalle oppimistulokset ovat niin huonot

mielestäni olisi mielenkiintoista tietää minkälainen hiilijalanjälki tulee kun se saksalainen turisti tulee käymään teijon kanallispuistossa

haluaisin kieltenopetuksen alkavan jo päivähoidossa esikouluissa se pitäisi tehdä luonnolliseksi osaksi niitä

minä en halua tässä mitään vastakkainasettelua mutta minun mielestäni olisi aika kun ministeri omassa puheenvuorossaan kovasti ylisti vain kaikkea ympäristöä ja niin edelleen ottaa tämä toinenkin puoli avoimesti tähän tarkasteluun ja katsoa mikä on turismin hiilijalanjälki jos nyt vaikka sieltä saksasta tulee joku turisti

siinä mielessä tässä kokonaisuudessa mikä nyt on myös metsähake järeän puun osalta ja tämä limittyvät toisiinsa

siinä mielessä on tärkeätä että luodaan järjestelmiä jotka mahdollistavat koulutuksen ja työelämän yhteensovittamisen nykyistä paremmin ja uskon että ministeri ihalainen asiantuntevana ministerinä tekee kaikkensa että näitä kynnyksiä ei ainakaan hallituspuolueiden osalta rakennettaisi kun me olemme niitä lähteneet murtamaan

ja uskon että myllykoskikin osaisi ruotsia kun tämä olisi tarpeeksi ajoissa opiskellut ilman omia asenteellisia esteitä että et kehtaa et uskalla

olisi ehkä ollut syytä katsoa onko vuorineuvoseläkeläinen yhtä oikeutettu tästä maksusta

toisaalta hallituksen tekemä ratkaisu siinä lainsäädännössä vähän ontuu

olen katsellut erilaisia haastatteluja missä jopa kielen kirjoittanut ei saa ruotsin sanaa enää suustaan kun on ollut useampi vuosi välissä

vähän sama asia kuin lohikysymyksessä kun vain joista saisi kalastaa

oulu

arvoisa puhemies

tuossa lakialoitteessa ei sinällään ollut sitä että korvataan niitä kohtuuttomuuksia joita haja asutusalueilla on jouduttu tekemään talousvesien puhdistamisen kriteerien osalta ja jotka tästä lainsäädännöstä ovat johtuneet

ja tämän asian käsittely keskeytyy työntää samalla myös täysistunto

meille on tärkeätä että meidän uusiutuvia energiamuotoja hyödynnetään mutta niin että polttojärjestys on edelleen hake ja turve

meillä on tässä kulttuurissa joku pahasti poskellaan että meillä ei ole kielenopiskelun kulttuuria paremmin juurrutettu tähän yhteiskuntaan

tavallaan peräisinkin sitä ministeriltä mikä on se suomen agenda näissä neuvotteluissa että me saamme tehokkaasti oma rootelimme hoidettua niin että pystytään ehdottomasti ehkäisemään se maittainen jako niin että nämä hankkeet tulevat kilpailluksi koska tiedetään että joka maassa ei esimerkiksi sellaista kehittynyttä tutkimuslaitosverkostoa ole kuin suomessa ja suomessa on yliopistojen kautta edelleen kasvavaa tämä tutkimus ja kehitys ja innovointi

rislakivaliokunnan kokousta varten istuntoa

toinen asia mitä toivon että valiokuntakäsittelyissä otettaisiin esille on tämä avoin uusi metsästykseen liittyvä asennoituminen

on huomioitava se että kaikki uusiutuvalla tuotettu energia asiantuntijalausuntojen mukaan mahdollistaa myös sen että meillä ei päästökauppa toimi ja se suosii siinä vaiheessa kun päästökaupan hinta ei ole oikein markkinahakuinen vaan energiaa tuetusti tehdään uusiutuvilla likaisen energiatuotannon käyttömuotoja

mutta se että tämä sulkisi pois osaltaan ammatinvalinnat

ei anneta sitä seurojen yksinoikeudeksi jolloin me kansallispuistoa rakentaessamme rakennamme näille yhdistyksille säätiön tämän kansallispuiston metsästysoikeuteen

on erityisen tärkeää että tässä kohtaa voitaisiin haastaa meneillä oleva vesilain uudistus niin että edustaja lindströmin esitys tulisi samaan käsittelyyn siihen samaan missä keskustellaan siitä kuinka tästä eteenpäin tehdään

ei mene montaakaan vuotta kun jos me haluamme meillä on virastoissa laitteet joilla tulkkaus tapahtuu automaattisesti ei virkailijan tarvitse välttämättä osata ruotsia

meillä täällä on otettu esille että iänikuinen oikeus pohjoisessa sijaitsevissa kansallispuistoissa on se paikallisten asukkaiden metsästysoikeus ja niin hyvä onkin

eli tekniikka on tuossa ovella

kun keskustellaan tästä kielikysymyksestä unohdetaan todellakin kielipolitiikka ja ruvetaan keskustelemaan kieltenopiskelusta ja kielenopiskelun edistämisestä

saattaa olla niin että kolmas saostuskaivo ehkä jotkut sellaiset saostavat kemikaalit joita voitaisiin käyttää korjaavat tämän ongelman mitä nyt valumavesien osalta pelätään olevan

totta kai uusiutuvaa energiaa pitää suosia mutta jos sitä tuetaan niin että päästökaupan toiminnalta ja hintaohjaavuudelta syödään pohjaa niin se ei kyllä edistä ilmastopolitiikan menemistä siihen suuntaan mihinkä sitä tarvitsisi ohjata

uskoisin tässä kohtaa kun ollaan nyt avattu metsähallituksen ja näitten seurojen osalta tätä keskustelua että he sitten keskustelevat siitä kuinka ja millä poikkeusluvalla hirviä sitten metsästetään ja kyllä minun mielestäni pitää nähdä nämä vieraslajit ja hirvieläimet yhtenä kokonaisuutena ja sitten myös se että luonnonarvoja riistankin osalta kansallispuistoissa arvioidaan

itse en näe tämänkaltaisen ruotsin kielen opiskelun edistävän suomalaista vientiteollisuutta

tarvitaan muutoksia jotta meidän kielenopiskelumme tässä maassa voi tukea myös sitten enemmän ehkä meidän tulevaisuuden vientiteollisuuden tarpeita

suomalainen metsästäjä tekee tänä päivänä riista ja kalatalouden tutkimuslaitokselle mittavissa määrin vapaaehtoistyötä jolla arvioidaan suomalaisen riistalintukannan tiheyttä ja sen metsästettävyyttä

meillä on meitä kinestesiaoppijoita jotka opimme tekemään käsillämme ja kieltä ja vierasperäisiä sanoja on varsinkin tämmöisen lukihäiriöisen erittäin vaikea oppia

eli tasapaino löytyy metsästämisen ja luonnonarvojen kesken ja erityisesti se kaikki tutkimustieto mitä meidän eläimistöstämme tuolla metsissä on kyllä se on metsästäjien toimesta aikaan saatua

arvoisa herra puhemies

mutta olen kyllä siitä varma näin uskon että jos minä pikkupoikana olisin ollut sellaisessa päivähoidossa taikka perheessä taikka esikoulussa missä olisi puhuttu ruotsia niin kyllä se olisi tarttunut

minun mielestäni edustaja kuusisto sanoi erinomaisesti

kun se sote pakkopaita tavallaan purettiin meidän päältämme pois niin kun nyt kunnissa käydään keskusteluja tämä voi lisätä houkuttelevuutta tehdä vapaaehtoisia kuntaliitoksia ja turvata ja poistaa niitä epäluuloja joita liitoksiin demokratian osalta tulee

minä voisin sitä kannattaa mutta tiedän että rekisteröidyllä yhdistyksellä on omat säännöt ja että olisi mahdoton tilanne että me loisimme lain näiden kahden rekisteröidyn yhdistyksen osalta niin että heiltä vietäisiin se oma oikeus ottaa ja erottaa sääntöjen mukaisesti jäseniä

toki on myönnettävä itsekin että ei tämä nyt mikään järjettömän loistava ole mutta tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan ja turvaamaan demokratiaa

mutta nämä paikalliset yhdistykset voisivat hallinnoida sitä tapahtuvaa metsästystä niin että jokaisella tähän kansallispuistoon sijoittuvan kunnan tai kunnan jonka alueella se on kuntalaisella jolla on metsästysoikeus ja metsästykseen liittyvät luvat

on pakko yhtyä tähän hyvään lakialoitteeseen ja tuoda niin kuin se sympatia tähän mukaan mikä kuuluu ei vaan sympatiana vaan sinä että meidän pitää valvontamekanismeja kehittää ja tuoda myös ne sitten enemmän myös tälle toiselle sektorille joka on meillä tällä hetkellä työelämässä oleva kolmas sektori

kun tiedetään että yritysten ohjaus on keppiä kansalle tyyliin eli nyt meillä sähköinen e lasku tulee ja on hyvinkin ajankohtainen asia ja on varmaa että toisen ministeriön alalla siinä yrityssektorissa ruvetaan nostamaan paperilaskujen maksamista ja kun samalla postilain uudistuksen osalta ollaan sen problematiikan edessä kuinka laskut kulkevat niin onko mahdollista että ministeriöt keskenään voisivat tähän murrostilanteeseen nähden mahdollistaa myös niille henkilöille laskujen tasavertaisen maksamisen jos meillä ei tämä digitaalinen ja laajakaistaverkosto etenekään aivan sen suunnittelun mukaan ettemme sitten ahdistaisi niitä vanhuksia liikuntakyvyttömiä ja muita sellaisia tahoja jotka eivät oman vammansa tai vammautumisensa perusteella pysty käyttämään vielä nettiä ettei heitä ajettaisi ahdinkoon

tämä hallitus vähentää velkaantumisvauhtia mutta tiukinta kriteeristöä ei voida nyt pitää yllä eikä saavuttaa koska maailmantalous ja euroopan talous eivät kasva toivotulla vauhdilla

edustaja myllykoski on kyllä itselleen antanut ymmärtää että olvassuo oli juuri sellainen missä metsästämisen kielto oli se liikkeelle paneva voima että se kansallispuistohanke kariutui

meillä samaan aikaan hallitusohjelmakirjauksissa meillä koko yhteiskunnassa koetetaan enemmän saada irti siitä mitä vapaaehtoisrintamalla tapahtuu ja meidän pitää myöskin sitten pystyä ja kyetä säätelemään sitä mitä lasten kanssa toimiminen tarkoittaa

meidän pitää pyrkiä siihen ja me olemme taistelemassa samassa rintamassa niin että täystyöllisyyden ja koko elinuran kestävien pitkien työsuhteiden pitää olla tavoitteena

kyllä tässä puhtaasti on nyt hyvä tarkoitus siinä mielessä mutta meidän sisäpoliittinen ratkaisu vaikuttaa siihen pystymmekö me terveesti turvaamaan sitä että meillä on biopolttoaineiden raaka aineiden omavaraisuus omissa käsissämme poltammeko sellaista tuotetta mitä ei kannata polttaa

meillä käsivarressa ei toki metsästykseen liittyvästi mutta kun kansallispuistossa liikkumista rajoitetaan viedään siltä alkuperäiseltä paikalliselta väestöltä elinkeinon harjoittamismahdollisuus koska siellä käsivarren alueella on poronhoitoalueita

ne tukahduttaisivat suomessa tämän orastavan ja ehkä vähän hiipuvankin talouskasvun ja lopulta pitäisi säästää lisää ja säästämisen takia säästää lisää

erityisen arvoisa herra puhemies

on pakko yhtyä tässä jo moneen kertaan tulleisiin puheenvuoroihin niin kurvisen hassin jalosen kiurun feldt rannan kuin ojala niemelän kaikki me olemme liikuttavan yksimielisiä siinä kun me olemme tässä keskustelussa painottaneet demokratian toteutumista

onko käyty keskusteluja ministeriöiden välillä että tällainen turva saataisiin aikaan

tämä hallitus on ottanut oikean tasapainoisen linjan on luvannut reagoida tilanteeseen myös tulevaisuudessa ja kantaa siitä huolimatta huolta sosiaalisesta oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ja huolehtia vähempiosaisista

ei saa sotkea asioita jotka liittyvät lapsiin puuttumattomuuteen heidän oikeuksiinsa vaan meidän pitää niin kuin itse omassa järjestelmässämme pystyä tekemään se päätös että ei unohdeta koskaan lainsäädäntöä tehtäessä sitä että on aina joku joka osallistuu ja on osallinen meidän päätöstentekomme myötä joten tässä vaiheessa en pysty kyllä muuta kuin tukemaan tätä lakialoitetta mutta laajennetaan sitä käsittelyä vielä enemmän siihen mitkä ovat tulevaisuuden haasteet

metsästäminen teijon kansallispuiston alueella on ollut paikallisasukkaiden ikiaikainen oikeus ja siinä mielessä olisi hyvä että se järjestetysti pystyttäisiin mahdollistamaan niin että se luonnon oma tasapaino pystytään erityisesti vieraslajien ja sorkkaeläinten osaltakin pitämään sellaisessa kunnossa että se alue on houkutteleva matkailukohde

se on aivan fakta asia että sellainen henkilö joka on työssä omassa työpaikassaan vaikkapa puutteellisella koulutustaustalla on huomattavasti halutumpi työntekijä kuin työtön vaikka koulun käynyt

alueellisuus kuuluu siihen yhtenä osapuolena

satakuntalaisena olen totta kai sitä mieltä että myös satakuntalaisilla äänestäjillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa valtakunnan politiikkaan omien edustajiensa kautta mutta kaikkein tärkeintä on se että jatkovalmistelu tässä salissa toivottavasti lähtee ripeästi liikkeelle ja tämä voitaisiin nyt viedä niin sanotusti päätökseen tämän vaalikauden aikana niin että se ei jää enää seuraavalle hallitukselle pompoteltavaksi ja seuraaviin hallitusneuvotteluihin pohdittavaksi

tänä päivänä tietysti meidän järjestelmät on rakennettu niin että meillä edellytetään ammatillista perustutkintoa myös niissä työsuhteissa joissa välttämättä ei sellaista erityistä ammattiosaamista tarvitsisi

on ilo kuulla että valtiovarainministeri stubb tuo tiiviisti esille sitä kuinka aktiivisia ollaan lainsäädännön muutoksissa eu tasolla

eli meillä tavallaan on ehkä tässä kulttuurissa se erityinen osaaminen ja suomalainen osaamiskulttuuri viety normaaleista voisiko sanoa vähemmän ammattitaitoa vaativista töistä hieman liian pitkälle

nyt kun yhdessä tuumin olemme näin liikuttavan yksimielisiä siitä että tämä asia pitää saada maaliin tehdään se työ ja viedään tämä asia maaliin ja toivotaan sitä parlamentaarista valmistelua ja sen pohjalta tehtävää päätöstä tässä eduskunnassa

tässä hallituksessa on jatkettu sitä joskin vähän pienemmin resurssein

mikä on ollut suomen aktiivisuus eu tasolla että tätä hyvää mallia vietäisiin lainsäädäntöäkin aktiivisemmin niin että eussa voitaisiin ottaa käyttöön samanlainen harmaan talouden järjestelmä kun suomessa on ollut hyviä kokemuksia eli valvontaresursseja yhteistyötä eri maiden välillä muutakin eli ei vain pelkkää lainsäädäntöä vaan aktiivista toimintaa eri viranomaisten kesken

jos nyt ajatellaan vahasalon käyttämän puheenvuoron perustaa niin nämä järjestöt ja organisaatiot ovat keskusteluissa mukana ja tämä eduskuntasali edustaa niitä kaikkia tahoja

mutta niissä perusrakenteissa jotka liittyvät siihen että me voisimme edustaja kallin ansiokkaasti tuomaa laajaa yhteiskuntasopimusta käydä läpi pitää olla se kolmikantaisuus koska se on kuitenkin siinä keskiössä

esimerkiksi otetaan mallia saksasta missä ei lähdetty siitä että on alipalkattuja vaan siellä yhdessä sovittiin niistä pelisäännöistä että yritykset sitoutuivat siihen että irtisanomisia ei suoriteta ja työntekijät vastapainoisesti kun nähtiin että turvattiin omia työpaikkoja olivat erittäin maltillisten palkkaratkaisujen osana

se on arvovalinta ja tiedetään kyseessä olevien tilastojen perusteella ketkä tästä tulevat eniten kärsimään ja se on silloin poliittinen arvovalinta

te otatte sen riskin että paljonko enemmän naiset synnyttävät kuin miehet ei tarvita mitään sen suurempaa ihmeellisyyttä kuin se että me tiedämme paljonko meillä on yksinhuoltajaäitejä tässä maassa

arvoisa herra puhemies

itse hallitusohjelmakirjauksessa juuri nämä monipuoliset ja lupamaksujen uudistamisprosessi olisi pitänyt kyllä käydä perusteellisemmin läpi

mietintö jota nyt täällä käsiteltiin ja jonka kiitoksiin on jo yhdytty ja mikä hienointa myös valtiovarainministeri rinne toi esille juuri niitä keskeisiä valiokunnan esille nostamia asioita tuntuisi olevan niin sanotusti pulkassa

tämä on poliittinen päätös joka heikentää naisten ja miesten tasa arvoa ja erityisen kohtalokkaaksi tämä tekee sen nimenomaan yksinhuoltajille

mielestäni on pakko tyydytyksellä todeta että kasvuyrityksiin koetetaan satsata ja sitä kautta hakea varoja siihen että meillä voi kasvua syntyä